on kuitenkin vaikea ymmärtää miten tämä voitaisiin estää jos tämä hallituksen esitys nykymuodossaan hyväksytään

tämä oli myös keskeisten asiantuntijatahojen ja kuultujen lausuntojen yksiselitteinen johtopäätös

että tämä tästä

pahimmillaan tämä lainmuutos merkitsee sitä että kasvava määrä ihmisiä jotka voisivat työllistyä nykyisen käytännön mukaisesti järjestöihin jäisivät täysin tyhjän päälle

huhtikuuta oli vaalit niin vaalien tulos on oikeuttanut erilaisiin toimiin säästötoimiin leikkauksiin

järjestöt ovat laajalti vastustaneet lakiesityksen palkkatukisäännöksiä eivätkä yrityksetkään ole ainakaan laajemmin katsoneet nykyjärjestelmän vääristävän kilpailua

asia ei ole kyllä ihan näin yksinkertainen koska porvaripuolueet jotka vaaleissa menestyivät hyvin eivät kyllä kertoneet laisinkaan työllisyysmäärärahojen leikkauksista koulutuksen ja tutkimuksen leikkauksista eivät näistä nyt puheena olleista pientä eläkettä saaviin kohdistuneista leikkauksista eivät pakkolaeista eivätkä muustakaan

euroopan unionin tasolla arvoisa puhemies lissabonin sopimus luo mahdollisuuksia nykyistä paremmin ottaa huomioon perusoikeudet sisämarkkinavapauksien rinnalla

arvoisa puhemies

sen takia oppositiolla on sekä velvollisuus että oikeus tarttua niihin epäkohtiin joista nyt nämä kaksi välikysymystä on tehty

eun valtiontuki tai muistakaan kilpailu ja sisämarkkinasäännöistä ei voi johtaa suoraan tulkintaohjetta puhtaan yleishyödyllisen toiminnan eikä yleishyödyllisen taloudellisen toiminnan määrittelylle

suuri joukko tutkijoita tiedemiehiä asianosaisia on puuttunut niin tähän sosiaalipoliittiseen eläkekysymykseen kuin näihin koulutuksenkin leikkauksiin

siten kansallisella tasolla on täysin mahdollista hyväksyä myös yleishyödylliselle elinkeinotoiminnalle erilainen asema ja kohtelu kuin muulle liiketoiminnalle

arvoisa puhemies

kukin eun jäsenvaltio saa ensisijaisesti omalla lainsäädännöllään ja omilla ratkaisuillaan edelleen määrätä mikä on yleishyödyllistä palvelua tai yleishyödyllistä taloudellista palvelua johon sovelletaan kilpailu ja sisämarkkinasääntöjä ja mikä sitä ei ole

ja toistan minkä olen joskus sanonut että on se traagillista että tampereen yliopistoon on helpompi päästä opiskelemaan kuin tampereella työvoimapoliittiseen koulutukseen

minulla on tiedossa ammattikorkeakouluneuvoston esitys siitä että meillä on ammattikorkeakouluissa satoja käytännössä tuhansia projekteja joissa voitaisiin valmistuneita sijoittaa kohtuullisen pienellä panoksella täydentämään koulutusta ja saamaan järkevää työtä

yleishyödylliset järjestöt eivät pyri toiminnassaan voittoon myöskään silloin kun järjestöjen toiminta liittyy elinkeinotoimintaan koska tulokset ohjautuvat takaisin toimintaan

sanoin että voidaan puhua tämmöisestä moraalivajeesta jolloin ministeri mäntylä sitten omassa puheenvuorossaan nimeni mainiten nosti tähän rinnalle sitten

myös yleishyödyllisten järjestöjen taloudelliseksi määriteltävään toimintaan liittyy poikkeuksetta ei taloudellisen toiminnan tunnusmerkkejä

mitä aiotte tehdä

ainakin yleishyödyllisten järjestöjen erityisaseman tunnustamiselle lakiesityksen palkkatukiratkaisuissa olisi löytynyt hyviä perusteita

okei minusta voi arvioida myöskin valtionvelkaa moraalisesta näkökulmasta ikäpolvien kannalta mutta rehellisesti ja analyyttisesti pitää sanoa että ilman sitä valtionvelan kasvua tilanteessa jossa bruttokansantuotteelle kävi niin kuin tuossa hetki sitten kerroin me olisimme joutuneet leikkaamaan myöskin lasten ja nuorten tulevaisuudesta neuvolasta esiopetuksesta koulutuksesta vanhusten palveluista vammaisten palveluista ja niin edelleen

sosialidemokraatit ja koko oppositio näin ymmärrän työelämä ja tasa arvovaliokunnassa vaativat näitä palkkatukisäännöksiä uuteen valmisteluun

lakiehdotuksen perusteluihin sisällytetyt ylimalkaiset kommentit eun perustamissopimuksen keskeisten artiklojen sisällöstä antavat sen kuvan ettei niissä ole sen paremmin tulkinnan kuin joustamisenkaan varaa

pitää nähdä että tällä valtionvelalla on myöskin haluttu pitää hyvinvointivaltion peruspalveluista kiinni

tässä sen sijaan kun puhutaan eläkkeensaajien asumistuesta tehdään lisää köyhiä ja se minusta osoittaa moraalikatoa

työ ja elinkeinoministerin tulee yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön kanssa valmistella perustelut palkkatukijärjestelmän ilmoittamiselle etukäteen eun komissiolle eli niin sanotulle notifioinnille

sitten arvoisa puhemies asia mikä on jäänyt liian vähälle huomiolle juuri tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa on se että myös eun komission taantumaan liittyvät poikkeussäännöt antavat mahdollisuuden kansallisiin joustoihin yritystuissa

sen tavoitteena on elvyttää reaalitaloutta yritysrahoituksen saatavuutta parantamalla ja turvata työllistämistä talouskriisin olosuhteissa

tämäkin antaisi ja antaa mahdollisuuden lykätä valmisteltua lakimuutosta ja hakea tosiasiallisesti tähän aikalisää

sitten arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys pitää sisällään myöskin merkittäviä heikennyksiä sosiaalisiin yrityksiin

on olemassa siis laki joka koskee sosiaalisia yrityksiä ja tämä on ollut minulle ja myöskin viime kaudella työelämä ja tasa arvovaliokunnan kaikille jäsenille oikein tämmöinen lempilapsi

tämän hallituksen esityksen kylkeen on tuotu sinällään myönteinen esitys joka koskee nuorten palkkatuen ehtojen lieventämistä

tässä yhteydessä ehkä on syytä todeta myöskin mikä on tämmöisen porvarihallituksen ja ehkä sitten tämmöisen punamultahallituksen punavihreän hallituksen ero

viime vaalikaudella nimittäin yhteiskuntatakuu nuorten kohdalta toteutui lupaavasti niin että kolme neljästä nuoresta pääsi sen piiriin

tällä vaalikaudella apua löytyy hädin tuskin joka kolmannelle nuorelle eli tämä nuorten yhteiskuntatakuu ei todellakaan toteudu

ja tänään viimeksi työelämä ja tasa arvovaliokunnassa kun asiantuntijoita kuunneltiin jopa työ ja elinkeinoministeriön virkamies totesi että nyt tämän lisäesityksenkin jälkeen vielä hallituksen määrärahat nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyteen ovat alimitoitetut

joka vielä sanoo ettei politiikalla ja puolueilla ole eroja niin hänen kannattaa sitten mennä asioissa vähän syvemmälle ja jättää iltapäivälehtien lööppien lukeminen vähemmälle

edustaja tölliä on aina mielenkiintoista kuunnella syvällistä arviointia ja analyysia

ehkä pari reunamerkintää kuitenkin

totesitte sen että olisitte odottanut kun demareilla oli valtiovarainministeri edelliskaudella että tietyt asiat olisivat olleet jo siinä mukana

täällä hetki sitten sivistysvaliokunnan puheenjohtaja vahasalo puheenvuoronsa lopussa totesi että tämän hallitusohjelman koulutusta koskevan osan rahapuoli huolestuttaa mutta se ei perustoimintoja häiritse

sanoisin asioita aika läheltä seuranneena että meillä suomessa monipuoluehallituksessa valtiovarainministeri ei ole kuitenkaan yksin mikään kuningas toteuttamaan yksinomaan puolueensa politiikkaa

lisäksi teen lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti

mieto lähti liikkeelle siitä että tämä vaalirahakohu on saanut hupaisia piirteitä

olen sen verran totinen toveri tampereelta että pohjimmiltaanhan tässä on kuitenkin kysymys äärettömän vakavista asioista jotka liittyvät nova groupin ja kehittyvien maakuntien suomen tapaan tukea hyvin epämääräisillä järjestelmillä epädemokraattisilla tavoilla suosikkijärjestelmillä ja äärimmäisen epämoraalisella rakennelmalla ehdokkaita

ajattelen niin että on myöskin vastuullista ja sivistynyttä kantaa huolta valtiontaloudesta ja sen vuoksi hallitusohjelmaneuvotteluissa on jouduttu tekemään myöskin säästöjä opetuksesta ja koulutuksesta

sen takia itse suhtaudun tähän asiaan tavattoman vakavasti että ei koskaan enää tämän tyyppisiä tukijärjestelmiä vaan mennään avoimeen reiluun tukemiseen ja järjestelmään

ajattelen että olen tästä asiasta ed

minusta nyt keskustapuolue on valinnut tällaisen kärjistettyjen uhkakuvien luomisen

meillä on esimerkiksi mainintana täällä tästä tulee lukio ey kohdalta luki jo verkosta lukiokohdalta lukioverkosta että rahoituspohjaa uudistetaan niin että se turvaa ikäluokkien pienentyessä lukiokoulutuksen laadun ja alueellisen saavutettavuuden

minä tulen opetusministerinä tekemään kaiken voitavani jotta kun lukioverkkoa rakenteellisesti kehitetään voisimme maksimaalisesti turvata tämän alueellisen saavutettavuuden

arvoisa puhemies

mustajärven tekemien ponsien kannatusehdotuksen joten äärimmäisen lämpimästi myöskin haluan näin ihan pöytäkirjaan lausuen kannattaa ed

mustajärven erinomaisia lausuma

keskustelu on päättynyt kirjaston keskeltä törölle panoa varten ettei sillä ole eristykseen yhdestoista asia kuin myös eusta erotus on että moni lausumaehdotuksia

arvoisa puhemies

sellaisia keskustelun avainsanoja ovat mielestäni olleet tarveharkinta lasten eriarvoisuuden kasvu leima

ne voivat olla tänä päivänä kovin monenlaisia mutta mielelläni ajattelen ainakin itse sillä tavalla että perhe on hyvin tärkeä

ja samassa yhteydessä mielelläni sanon näin että vielä tärkeämpää on se että lapsella on suhde aikuisiin mielellään omaan isään ja äitiin jos se on suinkin mahdollista mutta olen aina koko yhteiskunnallisen toimintani ajan korostanut vanhemmuuden merkitystä ja teen sen alleviivaten tässäkin yhteydessä

arvoisa puhemies

mitä tulee alueelliseen saatavuuteen niin ymmärrän että siinä on kysymys nuoren kannalta siitä että hänellä ei ole kohtuuttoman pitkä matka oppilaitokseen

mutta itse tämän keskustelun kannalta olennainen kysymys on seuraava

meillähän on sovittu hallitusohjelman mukaisesti että kahden vuoden päästä arvioidaan muun muassa maan taloudellista tilannetta ja sitä onko syntynyt ikään kuin uutta jaettavaa jolloin voidaan myöskin mahdollisesti hyödyntää tätä hallitusohjelman lausetta että taideyliopistoa voidaan viedä eteenpäin edistämällä sen etenemistä

jos perheet eivät saa sitä tukea jota kokevat tarvitsevansa lasten laiminlyönnin ja pahoinpitelyn riski lisääntyy

sitten kysymys kuuluu näin että jos me otamme totena sen niin kuin täällä on todettu myöskin hallituspuolueitten taholta se oli vahvasti todettu myöskin sivistysvaliokunnan mietinnössä että jos vanhemmat arvioivat että he tarvitsevat apua lapsen kasvatustehtävässä tarvitsevat oikeuden kokopäiväiseen hoitoon ja se tulee heille antaa niin miksi tavallaan sitten tuodaan tämänkaltainen esitys joka tulee tuomaan eri kunnissa yksittäisissä päiväkodeissa satoja jollei tuhansia tällaisia konflikteja uskallan sanoa sen vähän tällä tavalla joissa syntyy pahaa mieltä ongelmia ja joissa helposti käy niin että ne vanhemmat joitten voimavarat ovat vähäisemmät niin ja jäi saamatta ja miettinen kuusi pekka saavat sitten tietyllä tavalla vammaa sielulleen tai sillä tavalla etteivät niin kuin edesauttaa heidän voimaantumistaan ei edesauteta

minusta on todella harmi että tässä esityksessä myöskin voi tapahtua erittäin isoja vaurioita ja kuulun niihin jotka iloitsevat siitä että niin monissa kaupungeissa myöskin omassa kotikaupungissani tampereella annettiin rukkaset tälle hallituksen esitykselle

kiitos kiitoksista

olen käynnistänyt tämän lakihankkeen aikanaan ulkopuolelta hallitusohjelman koska halusin ottaa tosissani sen tunteen ja hädän jonka sain tehdyistä tutkimuksista ja myöskin kokemusperäisestä tiedosta jolloin opettajat totesivat että heillä on liian vähän keinoja työkalupakissaan puuttua työ ja koulurauhaongelmiin

arvoisa puhemies

rantakangas te olette nyt suomen eduskunnassa ettekä keskustan tupaillassa puhumassa että meidän vaihtoehtobudjetissa on jotain virtuaalirahaa

miten tämä on virtuaalirahaa

tässä työrauhakokonaisuudessa on tärkeintä se että se turvaa työrauhan lapsille mutta yhtä tärkeää on se että se on turvaamassa työrauhaa opettajille ja lasten kasvulle ja että se mahdollistaa myöskin työnteon oppimisen ja kunnioittamisen luokassa ja opetustilanteessa

ei tämä ole luvallista

mennään mikrotasolle tampereelle

se tarkoittaisi käytännössä sitä että meidän ei tarvitsisi heikentää niin dramaattisesti esimerkiksi vanhustenhoitopalveluja joista toissapäivän aamulehti kertoi että vanhusten perushygieniaa joudutaan karsimaan lääkkeiden jakoa ulkoiluttamista saunassa käymistä ja niin edelleen

ajattelen että tämä lakikokonaisuus parhaimmillaan toimiessaan on lisäämässä opettajien auktoriteettia

heillä on nyt noin kymmenkunta uutta keinoa kajota työ ja opiskelurauhaan ja sen parantamiseen

minä haluan ajatella näin ja toivon että se työtilanne myöskin opetustilanteessa muuttuu kun nyt saadaan uusi laki uudet tavat ja uusi käytäntö

muistutan

arvoisa puhemies

täällä yli neljän tunnin keskustelun aikana on aivan oikeutetusti kiitelty paljon tarkastusvaliokunnan mietintöä valiokunnan puheenjohtaja ahteen työtä ja myöskin koko valiokunnan ja jäsenten

eli tämä pitää nyt ottaa sillä tavalla tosissaan myöskin opettajakunnassa ja rehtorien kannalta ja näin

tätä mietintöä on luonnehdittu mielestäni ihan oikein historialliseksi niin kuin itsekin tein käyttämässäni sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa

sitten tässä on myöskin vahvasti mukana tämä koulujen yhteisöllisyyden ja oppilaiden osallistumisen vahvistaminen siten että nämä oppilas ja opiskelijakunnat tulevat entistä vahvemmin osaksi koulujen ja oppilaitosten yhteisöllistä toimintakulttuuria

pulliainen tuossa mielestäni ihan oikein totesi merkittävän uran monessakin mielessä mutta myöskin nimenomaan tämän harmaan talouden torjuntatyössä

lisäksi vahvistetaan lasten ja nuorten oikeutta osallistua ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti itseään koskevaan päätöksentekoon

minusta on vähintäänkin kohtuullista että myöskin eduskunnan pöytäkirjoihin tulee maininta siitä merkittävästä työstä jonka ed

sivistysvaliokunnan mietinnössäkin on vahva painotus siihen että nämä tärkeät koulujen järjestyssäännöt tehdään yhdessä opettajien lasten vanhempien ja lasten ja nuorten kanssa

pulliainen on harmaan talouden torjunnan

ääni

sitten ihan lopuksi kolme neljä semmoista asiaa jotka eivät esimerkiksi tässä keskustelussa ole vielä tulleet esille ja joita pidän tärkeinä

arvoisa puhemies

minua on hämmästyttänyt tavallaan se että jos oppilas vahingossa tai tahallisesti sotkee paikkoja rikkoo jotakin niin opettajalla ei ole ollut oikeutta edellyttää oppilasta siivoamaan omat jälkensä

olen myöskin eilispäivän aikana lukenut tämän professori riepulan ja tohtori koikkalaisen kirjan lävitse

professori riepulahan oli lapin yliopiston korkeakoulun rehtori pitkään erittäin arvostettu tiedemies

nyt sellainen mahdollisuus on kun on teolla tavallaan tämmöinen suora syy yhteys seuraukseen

laukkanen nyt arvioi tätä kirjaa koska veikkaan että ette ole edes lukenut tätä

myöskin valiokunta keskusteli paljon ajankohtaisista asioista matkapuhelinten ja mobiililaitteiden käytöstä niitten auki pitämisestä oppituntien ja koulupäivän aikana

joo mutta suosittelen että sen takia ei kannattaisi olla ihan niin rinta rottingilla koska ei se tiedemiestä tohtoria yliopiston rehtoria huononna jos hän sattuu olemaan sosialidemokraatti

valiokunnan mielestä kyllä järjestyssäännöissä tulisi määrätä että nämä laitteet tulisi pitää suljettuina ellei niitä käytetä välineinä oppitunnin aikana opetettavan aineen opetuksessa ja oppimisessa että tähänkin asiaan saadaan tällainen fiksu työskentely ja toimintatapa

tasa arvoisen kohtelun ja oikeusturvan vuoksi sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että maamme kouluissa olisi mahdollisimman yhteneväiset ohjeet ja käytännöt edellä esitetyissä tilanteissa

lopuksi vain totean sen että perustuslakivaliokunta tähän niin sanottujen voimatoimien käyttöön kiinnitti huomiota teki aivan pieniä tarkennuksia hallituksen esitykseen

ne olivat meidän mielestämme hyviä minunkin mielestäni ja nyt voidaan sanoa että kun ääritilanteissa näitä voimatoimenpiteitä käytetään niin ne on nyt kirjoitettu selkokielellä ja lapsen kasvua tukien

kuten tiedossamme hyvin on niin työehtojen ja palkkojen polkeminen on erityisen yleistä rakennus kuljetus ja palvelualoilla

mielestäni harmaan talouden ongelmia ei voida estää ellei myös tilaajavastuulakia laajenneta niin että tilaaja on todellisessa vastuussa koko alihankintaketjun toimista

tähänhän ministeri sinnemäkikin äsken viittasi

muutaman vuoden kuluessa tämä tilaajavastuulaki on osoittautunut tarpeelliseksi avaukseksi oikeaan suuntaan mutta lain vaikutukset ovat aivan liian vähäiset vaatimattomat

minulla on tässä mukanani himmeä teksti työ ja elinkeinoministeriön julkaisu viime vuodelta

lainaan tätä ministeriön raporttia

suurempi osuus alihankkijavastaajista oli arvioinut työehtojen noudattamisen pysyneen ennallaan kuin parantuneen tilaajavastuulain säätämisen jälkeen

tilaajayrityksistä vajaa puolet ilmoitti valvovansa vain harvoin tai ei koskaan

siis anteeksi

ilmoitti valvovansa vain harvoin tai ei koskaan vuokrausyritysten ja alihankkijoiden työntekijöiden työehtojen toteutumista

pentti on erittäin ansioitunut kansanedustaja

aina silloin kun hän puhuu hän puhuu asiaa ja tuntee asiansa

itse asiassa hänen puheenvuorossaan oli vain yksi sellainen kohta johon on kyllä pakko ainakin yleisellä tasolla kajota

mainitsitte tämän yleisradion uutisoinnin joka koski pääministerin mahdollisia ongelmia oman talonrakennuksensa suhteen ja että nyt kaivataan tiukempaa omistajaohjausta ylessä ettei tämmöisiä uutisia ja ohjelmia tulisi

nykyisen lain mukaan työn tilaajan velvollisuus on tarkistaa alihankkijansa toiminnan moitteettomuus mutta se ei siis todellakaan ulotu alihankkijan omiin alihankintoihin

en ota tähän yksittäiseen ohjelmaan kantaa etenkään koska en ole sitä nähnyt ja olen ihan lehtitietojen varassa

mutta olisin kyllä aika varovainen siinä että nyt tässä kohtaa porvarihallitus käyttäisi omistajaohjausta kun tuhannet ihmiset ovat saaneet jättää työpaikkansa

olen ajatellut edustajaa viime päivinä ja viikkoina paljon ja kun sanoitte että tämä on koskettanut teitä sisuskaluihin niin uskon sen

sen on pakko olla ensimmäisen kauden kansanedustajalle voimakas takaisku ja toivon että tässä nyt vielä joitain ratkaisuja löytyy